omaan korvaani särähti perussuomalaisten edustaja tolppasen toteamus että työttömyysturva tuo ihmiselle puolen vuoden tai pidemmätkin kissanpäivät

arvoisa puhemies

haluan nostaa tässä esille myös kolme muuta sellaista asiaa jotka jollain tavalla ovat läheistä sukua tälle puoluerahoitukselle ja myös vaalirahoitukselle

itse asiassa tässä tulemme siihen tilanteeseen että aikanaan noin kymmenen vuotta sitten suomessa oli voimassa makeisvero josta oli vapautettu ksylitoli

tarvitaan kaikki työkuntoiset tekemään työtä ja tästä on nimenomaan nyt kyse eli tarvitaan toimenpiteitä siihen että nuoret opiskelijat saadaan nopeammin työelämään

nämä ovat niitä toimenpiteitä joita toivottavasti tälläkin hallituskaudella vielä työpöydälle saadaan ja saadaan parannuksia myös tähän erittäin kannatettavaan asumismuotoon

voisiko ministeri nyt kertoa muutaman konkreettisen esimerkin minkälaisissa tapauksissa tätä lakia käytettäisiin

valtionsyyttäjä ritva sahavirta on käynyt tätä laajasti läpi ja todennut että rikosasiassa todistustaakka on kantajalla eli syyttäjällä tai asianomistajalla ja rikosasiassa kantajan tulee näyttää toteen ne seikat joihin hänen vaatimuksensa nojautuu

ei tässä ole siitä kyse lainkaan vaan tämän jälkeen jokainen kauppa käsitellään erikseen ja siitä tehdään erikseen ratkaisu vienninvalvontatyöryhmän johdolla

ilman erillistä poikkeuslupaa siis osa voi pitää kauppojaan auki osa ei

en ole esittämässä yhteyttä kirkon ja valtion välillä katkaistavaksi mutta toki pohdin itse sitä tarvitseeko tällaisia asioita yleisesti tuoda eduskunnan päätettäväksi vai voisiko kirkko tulevaisuudessa itse päättää tämän tyyppisistä tämän kokoisista asioista ehkä vähän samassa hengessä kuin edustaja kirkkoherra kivelä totesi että kirkkolaissa voitaisiin puhua tällaisesta isommasta valtion ja kirkon välisestä suhteesta tai päättää siitä

onko todella näin että perussuomalaiset ovat sitä mieltä että suomalainen työttömyysturvan varassa elävä ihminen elää kissanpäiviä

miltä tämänsuuntainen linjaus teistä tuntuisi olisiko teillä valmiutta oman ryhmän ja ministerin toimesta lähteä viemään tätä bkthen sidottua prosenttiosuutta eteenpäin

sitten ammattikorkeisiin lyhyesti

se tarkoittaa mahdollisuutta täysipäiväiseen opiskeluun ja nopeampaan opiskelemaan pääsemiseen mutta se tarkoittaa myös ennen muuta työolosuhteiden parantamista niin että työkuntoisina säilytään pidempään ja voidaan näin antaa tuo panos kummastakin päästä yhteiseksi hyväksi

ja toisena mikä on tässä tilanteessa varmasti perusteltua on tuon solidaarisuusveron alarajan laskeminen niin että yhä useampi osallistuu myös sitä kautta näihin yhteisiin talkoisiin

se on tällä hetkellä minun mielestäni suomessa sellainen asia joka pitäisi kirjata lakiin tehdä kaikissa kunnissa samoilla pelisäännöillä samoilla sapluunoilla toimivaksi sillä tällä hetkellä kunnissa käytetään itse asiassa erittäin suurta valtaa ja se tieto ei useinkaan ole tiedossa kuka valtuutetuista kuuluu mihinkin yhdistykseen mihinkin osakeyhtiöön onko omistuksia ja muita sidonnaisuuksia

on varmasti perusteltua että seuraamme vuokran kehitystä

itse ainakin ymmärsin niin että tärkeää on aina katsoa tapauskohtaisesti toimiiko tämä malli ja onko se koettavissa rangaistukseksi ja toisaalta se onko vaara että tuo rikollinen toiminta jatkuu

esimerkiksi omalla kotiseudullani täällä eilen kyseltiin miten siellä toimittiin me emme todellakaan kaipaa paras lakia sinne enää takaisin

kyllä se on kuulkaa aika kova paikka kun ihminen joutuu työelämästä pois

ja sehän aikanaan lähti nuoren pojan aloitteesta en muista varmaksi oliko se jopa niin että se oli eduskunnan lasten parlamentissa esille nostettu asia

nyt tuossa esityksessänne se ei kyllä parhaalla mahdollisella tavalla myöskään täällä eteläisessä suomessa toteudu

on varmasti perusteltua ohjata että löydämme sinne niitä ihmisiä jotka eniten näitä asuntoja tarvitsevat mutta ennen muuta niin kuin alussa totesin tärkeintä on se että rakentamista saadaan aikaan sillä kaiken asumisen hintaan vaikuttaa se kuinka paljon asuntotarvetta on tai kuinka paljon asuntojonoa on

ja on hienoa huomata että monilla lähes kaikilla se halu palata työmarkkinoille on kova ja sen takia tällaisia räätälöityjä malleja niin kuin tämä hallituksen esitys on tarvitaan lisää

muun muassa ministeri hautala on lukuisia kertoja tuonut esille sen että suomen asevienti on poikkeuksellisen avointa ja näkyvää ja meillä on selkeät listat siitä mihin suomi on vienyt ja mitä ja minäkin vuonna

katsastustapahtumasta on muutoksen myötä tullut kuitenkin asiakkaan näkökulmasta aiempaa miellyttävämpi tapahtuma muun muassa parantuneen asiakaspalvelun myötä

arvoisa puhemies

hän myös toteaa että yksimielisesti syyttäjän todistustaakka on rikosprosessioikeudessa poikkeukseton ja toteaa että väärä syylliseksi julistava tuomio on yleiseltä kannalta paljon vahingollisempi kuin virheellinen vapauttava tuomio

meillä on edessä ja käynnissä jo kahdeksas taantumavuosi vaikea talousvuosi ja seitsemää huonoa vuotta ei näytä seuraavan seitsemän hyvää vuotta niin kuin tavallisesti on ollut ja sen takia tarvitaankin rakennemuutoksia ja uudistuksia joita nyt ollaan tekemässä

hän nosti esille sen että ksylitolilla on niin suuria terveydellisiä vaikutuksia niin kuin onkin että se tulee vapauttaa makeisverosta

minusta on luontevaa että kun eduskunta on asiassa päätöksensä demokraattisesti tehnyt niin ministeri lindström nyt tehtävänsä mukaisesti noudattaa eduskunnan päätöstä ja siitä hänelle kiitos

onko todella niin että perussuomalaiset pitävät suomen työttömyysturvaa niin hyvänä että se teidän mielestänne takaa työttömälle kissanpäivät

mutta niin kuin valiokunnan mietinnössä todetaan pitää kuitenkin muistaa se että meillä on tärkeää että pystymme pitämään myös kiinni osaavasta työvoimasta ja niin kuin täällä valiokunnan mietinnössä todetaan tämä solidaarisuusvero on linjassa yleisen veronmaksukykyisyyden periaatteen kanssa mutta valiokunta uudistaa kuitenkin aiemman toteamuksensa jonka mukaan kiristys kohdistuu osaavimman ja kansainvälisesti liikkuvimman työvoiman työn verotukseen

yliopiston autonomiastahan siinä oli kyse niin kuin täällä keskustastakin todettiin ja nyt tämänkin opetusministerin aikana näyttää siltä että tampere lopettaa yhden opettajankoulutuslaitoksen suomesta

jos näin todella on niin minkälaisiin toimenpiteisiin perussuomalaiset ryhtyvät että teidän mielestänne kohtuuttoman hyvä työttömyysturva suomalaisilta tullaan tulevaisuudessa purkamaan

eu siihen puuttui ja päätöksen takana oli eu komission kanta että ksylitolin verovapaus syrjii muita terveysvaikutteisia makeutusaineita

arvoisa puhemies

kauniainen ei saanut tuota poikkeuslupaa

tätä keskustelua kun on kuunnellut niin suurin piirtein voi tulla siihen lopputulokseen että mediamaksu taputetaan ja hurraa huudoin otetaan lopulta vastaan tässä salissa ja vielä sen runsaat korotuksetkin niin paljon täällä toivotaan lisää tuon yleisen tehtävän piiriin ylelle tehtäviä

asiaan sen enempää kantaa ottamatta kansalaisaloitejärjestelmä on joutumassa jossain määrin mielenkiintoiseen valoon

asekauppa ja vientiluvat ovat siis julkisia tulevaisuudessakin mutta minä peräänkuulutan sitä että pelisäännöt ovat samat suomessa kuin euroopan muilla valtioilla

mielestäni olisi hyvä ja perusteltua että eduskunta lisäisi esimerkiksi tähän lakiin valiokuntakäsittelyssä tietynlaisen seurantaponnen siitä miten tämä laki näillä reunaehdoilla ja lisävaatimuksilla jotka eroavat siitä vapaavuoren ajan mallista vaikuttaa tähän käynnistymiseen

itse näen että tämä olisi ennen muuta siellä toimiva rikollisuuden kierteen alkuvaiheen katkaisemisessa ja olisiko yksi mahdollisuus rajata tämä sitten vain nuoriin rikoksentekijöihin ja pohtia myös tuota onko se kahdeksan vai kuusi kuukautta

ymmärrän ja tiedän sen mikä yhteys kirkolla ja valtiolla on ja en ole sitä siis esittämässä purettavaksi mutta esitän pohdittavaksi sitä onko tarpeen tuoda näitä kaikkia asioita lainsäädännön tasolla meille tänne päätettäväksi vai voisiko kirkko niistä itse tehdä myös lopulliset päätökset

arvoisa puhemies

arvostettu puhemies

tämä asiahan on ollut eduskunnassa esillä jo viime hallituskaudella niin kuin tuossa debatissa kerroin

ehkä tätä kanervan lakialoitetta täytyy laajentaa ja ottaa siihen sitten mukaan laajemmin nämä eri terveysvaikutteiset makeutusaineet taikka muut terveysvaikutteiset aineet joita näissä nyt veron piirissä olevissa tuotteissa on

meillä on tulossa eduskunnan käsittelyyn tämän lainsäädäntötyön jälkeen hetken kuluttua tämän kansalaisaloitteen vastakansalaisaloite

sen takia itse kannatan sitä että palautamme vallan valtuustoille jotka ihmiset valitsevat enkä sitä että rakennetaan kuntayhtymiä erilaisia hallintohimmeleitä ja viedään päätösvaltaa entistä kauemmaksi ihmisistä

arvoisa puhemies

se on suomalaisten työpaikkojen kannalta ensiarvoisen tärkeää ja silloin meillä on mahdollisuus painostaa myös muita euroopan maita toimimaan vastuullisella tavalla eikä näiden kaksoisstandardien kaksinaismoralismin mukaisesti

itse olen myös sitä mieltä että olisi erittäin perusteltua laajentaa tämä vaalirahailmoitusten tekeminen kaikkiin ehdokkaisiin

ongelmana on että uusien yrittäjien on hankala tulla alalle sillä toiminnan aloittaminen on laite ja tilavaatimusten vuoksi ollut tähän asti melko arvokasta

ja kysyisin ministeri lindströmiltä että oletteko ministeriössä käyneet keskustelua siitä pitäisikö kansalaisaloitejärjestelmää jollain tavalla uudistaa

nyt pitäisi niin kuin täällä muutamat ovat esille nostaneet selkeästi tuoda rajat ylen toimintaan tulevaisuudessa ja tehdä se niin että se mediamaksu pysyy kohtuullisena

tällä hetkellä meillä jää kertomatta merkittävä määrä vaalirahaa joka tulee niille ehdokkaille jotka eivät tule valituiksi

tämä on tietysti asia mistä pitää myös kantaa huolta tulevaisuudessa että meillä säilyy myös tätä osaavaa korkeamminkin palkattua tasoa

positiivinen luottorekisteri olisi siihen erinomainen keino ja tätäkin valiokunnan puheenjohtaja käsitteli

mutta olen luottavainen että ministeri tiilikainen on tehnyt tässä hyvää työtä ja niin kuin hän totesi ensimmäiset merkit markkinoilta ovat jo sen suuntaisia että rakentamista käynnistyy

mietin sitäkin että tämä on erikoinen tapa toisaalta tulla että onko seurakunnissa sitten koettu niin että kansa ei ole osannut valita oikeita henkilöitä kirkkoherroiksi ja tässä halutaan kansanvaltaa kaventaa että kun ette osaa valita itsellenne oikeaa paimenta niin me valitsemme sen teidän puolestanne

itse olen nostanut esille esimerkiksi ei allekirjoittamismahdollisuuden sillä tämä voisi olla yksi keino millä voisi myös kertoa tällaiseen tunteita herättävään kysymykseen myös ei kannattavansa sitä ja näin voitaisiin päästä esimerkiksi jatkuvasta kierteestä että meillä on puolen vuoden välein kansalaisaloite ja sen vasta aloite täällä käsittelyssä

ilmoitusvelvollisuushan koskee ainoastaan valituksi tulleita ja varaedustajia varavaltuutettuja mutta minun mielestäni olisi hyvä että kerrottaisiin samoilla pelisäännöillä myös niiden vaalirahoitus jotka eivät tule valituiksi

kysyisinkin ministeriltä

valiokunta katsoo että tässä valmistelussa on syytä selvittää myös olisiko kielitaidon merkitseminen terveydenhuollon ammatinharjoittajien keskusrekisteriin tarpeellista ja tarkoituksenmukaista

niistä toki yhdessä haastateltiin pitkäaikaista kansanedustajaa ja entistä pääministeriä esko ahoa on arvokasta että hänen haastattelunsa on tuonne myös liittynyt mutta onko tämä pelkästään nyt sitten rahakysymys ja minkälaisia rahoja kysytään jos nyt jatkossa enää pystymme kolme kansanedustajaa vuodessa tuohon tärkeään arkistoon liittämään

siitä ei kannata olla kateellinen että joku tienaa vähän enempi vaan ennen muuta toivoa sitä että meillä olisi entistä enempi niitä jotka tienaavat

lahdessa kaupat saivat olla auki mutta naapurikunnassa hollolassa eivät missä on toki paljon matkailukohteita muun muassa messilä

en oikein ymmärrä sitä minkä takia ei positiivista luottorekisteriä voitaisi suomessa ottaa käyttöön

toisaalta sen jälkeen pohdintaan täytyy ottaa se miten turvaamme laadukkaan ja kohtuuetäisyydellä olevan raskaan kaluston katsastuksen koko maassa

heistä kuitenkin hyvin monet tulevat varsinkin kuntatasolla erilaisiin kunnallisiin luottamustehtäviin ja silloin voi kysyä voiko tulla vaalirahoituksen kautta sellaisia kytköksiä jotka olisi syytä tietää

nythän tämäkään lainsäädäntö joka lähti liikkeelle edustajien toivakka ja kataja lakialoitteista ei turvaa sitä tilannetta että joku pienituloinen taikka varaton ottaa kymmeniä ja kymmeniä pikavippejä ja pystyy pitämään yllä illuusiota että hänellä on maksukykyä

eli kyllä tämä asia on ollut esillä ja luonnollisesti siihen on kiinnitetty huomiota

miten näette rikkooko yleisra diossa alkava ruotsinkielinen min morgon aamuohjelma ylen omia sääntöjä

siitähän tässä tietyllä tavalla on kyse

myös suurimpia pääomatuloja tullaan verottamaan ensi vuonna kovemmin mitä täällä muun muassa vihreistä toivottiin ja niitä tullaan me erota vaan ensi vuonna kovemminia myös se on osa tätä kokonaisuutta

lupahakemukset siis käsitellään alueittain kunkin alueen aluehallintovirastossa ja epäyhtenäinen menettely kyllä laittaa nämä yritykset täysin epätasapuolisen kohtelun kohteeksi

se on aiheellinen huomio mitä myös perussuomalaiset esille ovat nostaneet että meillä näissä tilanteissa yhteys potilaan ja lääkärin ja muun terveydenhuollon henkilökunnan välillä toimisi hyvin

arvoisa puhemies

toisena kohtanahan tässä ehdotetaan säädettäväksi myös suomessa asuvan kotikuntaa vailla olevan ulkomaalaisen mahdollisuudesta liittyä kirkon jäseneksi

talousrikoksia suunnittelevat joutuvat useammin kuin perinteiseen rikollisuuteen syyllistyvät arvioimaan jo etukäteen menettelynsä haittoja ja hyötyjä

sen jälkeen saimme eduskunnalle selvityksen joka täällä on ollut esillä muun muassa edustaja salolaisen puheenvuorossa viime viikolla ja silloin tuli hyvin selkeästi esille se että näillä ei ollut puolustus eikä ulkopoliittisia vaikutuksia eikä nähty esteitä näille maakaupoille

alan peruskoulutusvaatimukset uudistetaan ja nykyisten vaatimusten lisäksi huomioon otettaisiin ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot työvoiman saatavuuden turvaamiseksi

viimeisenä jonka toivon myös keskusteluun nousevan on muut merkittävät poliittiset tehtävät joita haetaan

arvoisa puhemies

minun mielestäni se on ihan hyvä tie päästä mukaan mutta en ymmärrä sitä minkä takia esityksessä verovelvollisuus jätetään pois

taloudelliset arvot ovat tällöin ratkaisevassa asemassa

kysyisin nyt oikeastaan vielä valiokunnan puheenjohtajalta eikö tässä olisi pitänyt ottaa määrätietoisempi ote ja viedä tämä positiivinen luottorekisteri maaliin

on tärkeää että siellä on tekeviä käsiä ja hoivaavia käsiä mutta on tärkeää että myös se tieto välittyy näissä tilanteissa kun terveydenhuollosta ja sairaudenhoidosta on kyse

me tiedämme että esimerkiksi kesken vaalikauden saattavat vaihtua puolueiden puheenjohtajat ja heistä saattaa tulla ilman eduskuntavaaleja vaikkapa puolueen puheenjohtajia ja sitä kautta merkittäviä ministereitä

tämän vuoksi uhka teosta mahdollisesti aiheutuvista taloudellisista menetyksistä lienee tehokkain tätä rikollisuutta ennalta ehkäisevä tekijä ja tähän johtopäätökseen on myös lakivaliokunta nyt tullut puheenjohtajansa kari tolvasen johdolla

parturi ja kampaamoliikkeet tästä voidaan hyvin vapauttaa niin kuin edellinen hallitus jo esitti ja kansanedustajienkaan ei tarvitse laittaa itsenäisyyspäivänä kampaajia toimimaan lainvastaisesti

lisäksi perustettaisiin katsastuspalvelurekisteri josta kansalaisilla olisi mahdollisuus seurata ja vertailla näitä hintoja

eikö tässä voisi olla kun puhe on tietynlaisesta suorajäsenyydestä vaikkapa sitten keskiarvo näistä kirkollisveroista joka näiltä suorajäseniltä siihen asti kerättäisiin kunnes he sitten oman kotikuntansa kautta liittyvät omaan seurakuntaansa

hieman tässä keskustelussa sen selvityksen jälkeen tulee sellainen demonisoiva olo kun tätä keskustelua on kuullut mutta kun tällaista keskustelua edelleen käydään niin toivotaan että tehdään uusi selvitys ja kartoitetaan tilannetta mikä se tällä hetkellä on

tämähän lähtee siitä että me tarvitsemme lisää työpaikkoja ja lisää työtä ja yhtenä tärkeänä osana siinä on yhteiskuntasopimus jota nyt on tehty

terveydenhuollossa on siis tullut ilmi viime vuosina joitakin tapauksia joissa on väärillä papereilla toimittu niin sanotusti valelääkärinä taikka valehoitajina

näihin kampanjoihin ei ole olemassa minkäänlaista lahjoitusrajaa vaikka minun mielestäni ehkä jonkinlainen lahjaverokysymys voisi tulla kysymykseen

mutta itse olen sitä mieltä että kyllä paras tieto on siellä kauppiaalla itsellään tehdä ratkaisuja siitä koska kauppaa pidetään auki

pidän tätä hyvänä ja kannatettavana että näin on toimittu

en tiedä oliko se tämän veron vaikutus mutta se on tilastoista nähtävissä

kevyiden ajoneuvojen koeajoratavaatimusten poistaminen helpottaa tulevaisuudessa toimipaikkojen sijoittumismahdollisuuksia tiheään asutuille alueille

meidän perustuslakivaliokunnan huomiot on tässä otettu huomioon mutta tuo toteamus että se on tehokas keino puuttua talousrikollisuuteen on se minkä myötä tälle kyllä itsekin vahvan tuen annan

työnantajalle tai valvontaviranomaiselle on esitetty väärennettyjä tutkintotodistuksia ja niiden perusteella on toimittu lääkärin tehtävissä tai muissa terveydenhuollon tehtävissä

haluan alleviivata että erittäin tärkeää on se että kuitenkin kauppakeskuksissa pitää taata se että jokaisella myös yksinyrittäjällä on oikeus pitää yksi vapaapäivä viikossa mahdollisuus myös loma aikoihin

mutta yleishyödyllisten yhdistysten kautta kun näitä kampanjoita tehdään silloin ei myöskään tuo lahjavero tule kysymykseen

terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen aikuisväestön terveyskäyttäytymistä kartoittaneen tutkimuksen mukaan kulutuskäyttäytymiseen makeisverolla ei ole hintojen kallistumisesta huolimatta ollut suurtakaan vaikutusta

toinen viitonen tulee palkkamaltista maltillisista palkkaratkaisuista ja kolmas sitten tuottavuuden lisäämisestä missä merkittävänä tietysti on paikallinen sopiminen

itse pidän hyvänä sitä että ulkomaalaiseen maanomistukseen luotaisiin oma rekisteri joka helpottaisi tuota seuraamista

pidän arvokkaana sitä että pääministeri kataisen hallitus vaikeina aikoina kantaa huolta niistä jotka eivät välttämättä itse pysty sitä huolta kantamaan

nämä lahjoitukset jäävät täydellisesti peittoon me emme tiedä sitä minkälaisella rahoituksella puolueen puheenjohtajat nousevat tehtäviinsä

tätä varten terveydenhuollon ammatinharjoittamisen asianmukaisuuden valvonnan ja potilasturvallisuuden varmis tamiseksi hallitus on tehnyt tämän esityksen ja tämä on kannatettava esitys

meillä on syntynyt ongelmia ei siinä vaiheessa kun tuo ensimmäinen maakauppa tehdään vaan sen jälkeen kun esimerkiksi maat taikka kiinteistöt siirtyvät yritykseltä toiselle yritykselle ja hetken kuluttua ehkä sisäisellä kaupalla seuraavalle yritykselle

kun tätä itse olen esimerkiksi monille työntekijöille ystäville ja tuttaville kertonut niin en ole kyllä sellaista vastausta kuullut joka sanoisi että mieluummin työttömäksi taikka yritys konkurssiin kuin se että työtä olisi ehkä hieman vähemmän

pidän erittäin arvokkaana että nuorisotakuu tulee voimaan ensi vuonna mutta myös sitä että perusopetukseen panostetaan tällaisena hetkenä enemmän perusopetus paremmaksi rahaa kuin koskaan ennen

toivon että tulevaisuudessa tässä asiassa voidaan edetä ja nämä talousvaliokunnankin naisjäsenet voivat sitten ihan laillisesti käydä kampaajalla itsenäisyyspäivänä

tällä pystytään vahvistamaan potilasturvallisuutta merkittävällä tavalla ja sehän on kaiken a ja o

edustaja juvonen on palannut saliin niin minä voin jo lopettaa

arvoisa puhemies

täällä voi olla näitä epäilyttäviä piirteitä joita keskustelussa on esille tuotu ja minun mielestäni niitä on hyvä selvittää ja luoda tämäntyyppinen rekisteri

on siis rehellisyyden nimissä myönnettävä että kyllä tämän makeisveron motiivina alun perinkin oli raha eikä lopulta kuitenkaan isoimpana innoittajana terveys

myös se että ministeri risikon käynnistämä vanhuspalvelulaki saadaan nyt voimaan on sellainen arvovalinta joita harvoin tällaisessa taloustilanteessa nähdään

itse olen esittänyt itse asiassa hieman vastaavaa järjestelmää myös kasvatus ja koulutuspuolelle

kiitoksia edustaja heinonen huomiosta

tästähän nimenomaan paikallisessa sopimisessa on kyse että joustetaan siinä vaiheessa suuntaan jos toiseen kun tilanne sitä vaatii ja kysymys siis kuuluu onko parempi se että työtä on vähemmän kuin se että työtä ei olisi lainkaan

myös kokoomuslaiset edustajat ovat tuoneet esille sitä että on kiinteistöjä joiden omistuksesta ei tällä hetkellä tiedetä ja ne rapistuvat ja luovat erikoisia tilanteita muun muassa edustaja kopra näitä esille nosti

meillä tällä hetkellä suomessa voi toimia esimerkiksi opettajana ilman minkäänlaista koulutusta ja se voidaan jopa tehdä niin että se ei ole lasten eikä lasten vanhempien tiedossa käytännössä lainkaan

kannustankin pääministeriä ja koko hallitusta jatkamaan tätä hyvää ja vastuullista linjaa mutta kuitenkin niin että laitamme talouden yhdessä sopimallamme tavalla kuntoon

arvoisa rouva puhemies